se on eri asia sitten jos on olemassa joku pysyvä juttu niin se ketjuttaminen on kielletty ei voi jatkaa mutta jos olette palkkaamassa niin ei kun vaan hakemaan sieltä työtön ja kukaan ei kiellä teitä palkkaamasta häntä

joku maksu

jos siitä vielä olisi tullut joku korvausvastuu niin todennäköisesti sen työntekijän olisi pitänyt nuolla haavansa ja todeta jotta pitää nuolla kengänkärjetkin vielä siltä työnantajalta niin se sitten riittää

pulliainen totesi tällähän pyritään estämään se jotta ei kissoja ja koiria sillä tavalla kaupallisesti hyödynnettäisi koska ne ovat ihmisten ystäviä lemmikkieläimiä

sen takia odotan tiedän että tämä laki on hyvään suuntaan menossa mutta odotan että meidän asenteemme voisi muuttua sillä tavalla että me katsoisimme ihan oikeasti jotta jätetään tuleville sukupolville elämisen mahdollisuus

minusta tämä on mielenkiintoista jotta kristilliset ovat sitä mieltä jotta tässä halutaan siirtää painopistettä köyhempien maksettavaksi

mutta jos palataan vähän taaksepäin ei tarvitse hyvin kauas taaksepäin mennä kun minun enoni oli sota aikaan mustan pörssin kauppias ja olen lukenut niitä papereita mitä siellä on ja siihen aikaanhan kissan ja koirannahkat olivat hyvin kysyttyä tavaraa ja hienot rouvat tekivät kauluksia taikka joku muu teki kuin hieno rouva mutta kaulukset olivat sitten kissan tai koirannahkaa

hänelle kuuluu ihmisarvo ja siinä vaiheessa se köyhänkin ylpeys nousee jos on tarpeeksi alistettu ja kokee asemansa ahtaaksi

tämähän on jotta eletään niin kuin viimeistä päivää ja syödään kaikki mitä meillä on olemassa siis uusiutumattomat

nimittäin tässähän tapahtuu juuri sillä tavalla että tässä poistetaan kansaneläkemaksu ja kun se siirretään energiaan ja välillisiin veroihin niin se tarkoittaa sitä jotta nyt ne köyhät jotka eivät ole maksaneet valtionveroa kyllä pääsevät osalliseksi

lehden keskustelua varten sillä yrityksen kahdeksas osia voimistelu ja odottaisin kyllä kun valiokunnassa käsitellään jotta tämän tyyppinen asia otettaisiin myös esille jotta nämä oikaistaisiin nyt koska siellä on ennakkopäätöksiä ilmeisesti olemassa kuntien saamista prosenteista

onneksi tuo puu vielä kasvaa metsiä ei ole tuhottu jotta ainakin meidän lapsilla vielä on polttopuita edes sen verran jotta he eivät ihan kylmään kuole

sen takia näihin asioihin liittyen mitä tässä esitetään minusta enemmän pitäisi olla asennekasvatusta ja sen hyväksymistä jotta me suomessa pärjäämme vain sillä tavalla jotta tämmöistä vastakkaisasettelua ei lisätä missään tapauksessa vaan sitä vähennetään

kun sattuvat ajamaan autolla tai polttavat valoja niin he pääsevät kyllä osalliseksi tähän geimiin sitten jotta maksavat osaltaan näitä tai muita välillisiä veroja mitä nostetaankin

varmaan pitää koirannahkarukkaset viedä kohta piiloon etteivät luule että on luvatonta koska minullakin sattuu olemaan ja välly joka on hevosreessä sattuu olemaan koirannahkaa

se on minusta mielenkiintoinen köyhempien ihmisten osalta mutta ymmärrän tietysti jotta kristillisissäkin on monen näköisiä arvoja olemassa ja yksi arvo lienee jotta köyhät aiotaan tässä vähän niin kun unohtaa

minä olen sitä mieltä jotta nykyisin meidän osaamisemme ja tietotasomme on sen verran hyvä kun tiedetään millaisessa maailmassa me elämme vielä

kyllä tässä aika nopeasti nämä ajatukset muuttuvat mutta sinällään minä ymmärrän tämän koska tämä on sillä tavalla hyvä kun ajatellaan eläinten oikeuksia ja tänä päivänä ei näitä enää tarvita niin että minusta tämä on nyt päättynyt siirrytään yrityskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyy oikeutuksen sisällä mietinnön mukaisen oikeutus ensimmäinen käsittelumpää hakea ihan paikallaan olevaa lainsäädäntöä

meidän pitää suomalaisina pärjätä eussa joka on oma areenansa ja sitten pitää pärjätä vielä maailmanlaajuisesti

arvoisa puhemies

voi tätä hurskastelun määrää

se mikä menee kuntiin uskon että se käytetään hyvin tehokkaasti koska kunnissa on tosi pula rahasta ja siellä budjetteja aukaistaan

tämä on sinällään ajankohtainen laki kun eilen käytiin omassa kotikaupungissani tulevan vuoden budjettia läpi ja todettiin siellä jotta valtionosuudet meidän osaltamme pienenevät ensi vuoden osalta

tässä ahtaajalakossahan on kyse siitä että jos ek ei olisi mennyt väliin sähläämään niin me olisimme sovinnon tehneet ajat sitten

kun ottaa huomioon vielä tämän verotulojen pienenemisen jo muuten ja sitten yhteisöveron pienenemisen niin siellä eletään pula aikoja

mutta tulee tämmöinen iso ek joka korkeasta lasipalatsista tuolta palacesta sanoo että nyt on semmoinen juttu että te ette mene sopimaan mitään kun tässähän voi ollakin jotta tässä tulee pää aukaistua sitten joissakin asioissa ja tässä tapauksessa muutosturvassa

nimittäin suomesta on härskisti myyty omaisuutta siis isoja kiinteistöjä kokonaisia kortteleita ja yhtenä aika isona osiona vaikka tanskalaiset kiinteistösijoittajat ostivat joensuustakin rauma repolan asunnot sieltä ja ilmeisesti ostivat ympäri suomea näitä jotka olivat aikoinaan aravarahoitteisia

arvoisa puhemies

satun nimittäin olemaan semmoisessa suomineidon peräpuolessa jotta siellä ne kunnat näköjään voivat aika heikosti

mutta tämä olisi pitänyt hoitaa siten jotta ottaa erilleen ja valtionosuuksina ohjata eikä sokeasti tällä tavalla koska sillä varjolla viedään sitten paljon semmoista elvytystä jotta se hukkautuu täydellisesti

tavoite siitä että paikallisella ja seudullisella tasolla työllisyyden työttömyyden ja työmarkkinamuutosten sidosryhmät kokoontuvat yhteen ja pohtivat eri toimintamalleja on aivan oikea

useimmat kunnat pohjois karjalassa siis eteläpäässä voivat heikosti johtuen kokonaan tästä valtionosuusjärjestelmästä siitä jotta jostain ihmeen syystä se pohjoinen karjalan yläpää saa suhteessa paljon enemmän valtionosuuksia

uskon että satamatyönantajat olisivat jossakin mitassa tulleet vastaan koska se järjestelmä on jossakin käytössäkin ja siitä on jo puhuttu etukäteen ja asiaa valmisteltu

nyt luodaan malli joka virallistaa jo usean työvoimatoimiston normaalikäytännön antamatta työllisyyden edistämistoimikunnalle yhtään uutta asiaa päätettäväksi

ottaisin sen kanssa tässä esille vaikka ne eivät ole eta maiden ulkopuolisia vaan ovat eu maita mutta minusta jos lähdetään puhumaan siitä millä tavalla meidän kansallisomaisuutta on hävitetty kyllä se on lähtenyt ihan ahneudesta puhtaasti siitä jotta siellä vaan se omistaja on katsonut että tästä saa hyvät fyrkat

rehulalle sen verran tuossa kun sanoitte että tämä ei palkitse kuntia siitä miten on siellä hoidettu näitä avo ja laitoshoidon asioita niin kun tässä otetaan sokeasti kunnilta rahaa minusta se ei ole oikein

mutta sitten tulee isoveli ja sanoo että ei tätä voi missään tapauksessa hyväksyä tämähän kaataa kaikki eikä yksikään työnantaja enää tämän jälkeen uskalla ottaa ketään töihin nyt tulee auringonpimennys ja heinäsirkat tulevat tänne

arvoisa puhemies

tässä voi olla sellainen vaikutus että siellä missä hallinto ja sektorirajat ylittävä yhteistoiminta on ollut vierasta omaksutaan uusia toimintatapoja ja se tietenkin on tervetullutta

sitten me olemme maan huipputasoa jo

nimittäin kun täällä on puhuttu jotkut toisesta suupielestä ministeritkin harmaan ja mustan talouden torjunnasta niin nyt tässä tuodaan semmoinen edistämisohjelma jolla edistetään tämän harmaan talouden pärjäämistä

kaiken lisäksi vielä tässä olisi voitu vaikuttaa yhteiskunnan toimin siinä kun ne ovat aravarahoitteisia juttuja että siinä olisi voinut ministeri vetää länget kaulaan ja sanoa että ei muuten myydä koska ne ihmiset ovat jo maksaneet ne moneen kertaan

sitä taustaa vasten kun katsoo tätä valtionosuusuudistusta tältä osin mitä prosentteja tässä tulee lisää niin kyllä nämä aika hituja ovat tässä ottaen huomioon ne tarpeet mitkä tulevat ikärakenteesta ja siitä tarpeesta mikä siinä palvelujen tuottamisen suhteen tällä hetkellä jo on ollut olemassa

jos yritykset olisivat sitä varten että ne työllistävät niin silloin meillä kyllä työttömät olisivat hävinneet kaikki ihan laitanaan ja heidät olisi työllistetty ja meillä olisi varmasti voitu myydä paljon enemmän tavaroita tuonne maailmaan

minä näen siten jotta aina pitäisi kannustaa onpa se sitten yksittäistä ihmistä kuin myös kuntiakin ja palkita siitä kun tehdään hyvästi työ

mutta näitä strategisia tavoitteita olisi voitu edistää luopumatta työvoimatoimikunnan tärkeästä roolista työttömyysturvaratkaisujen päättäjänä

siinä mielessä kyllä odottaisi puheiden ja tekojen olevan samassa linjassa

mutta kun se sattuu olemaan että yritykset eivät ole sitä varten vaan ne on sitä varten perustettu jotta siellä omistajille yritetään saada tehtyä tulosta

tässä ei semmoista palkintaa kyllä ole

aikoinaanhan työvoimatoimikunnat perustettiin tuomaan virkamiesvallan rinnalle sellaista tervettä harkintaa joka perustui paikallis ja toimialatuntemukseen

jos tässä vapautetaan nämä alakonsernit sitten tilinpäätösten teosta niin silloinhan tämä tarkoittaa sitä jotta nämä viranomaisten valvontamahdollisuudet heikkenevät

arvoisa puhemies

pitää keskustalle antaa kiitos siitä jotta ryhmäkokous on ilmeisesti pohtinut tarkkaan asiaa koska lähes joka suusta todetaan jotta tämmöinen kolmen kaivon järjestelmä toimii eli kaksi sakokaivoa ja sitten se tarkastuskaivo riittää

yleisimmin näissä toimikunnissa oli jäseninä kolme työnantajapuolen ja kolme työntekijäpuolen edustavimpien työmarkkinajärjestöjen edustajaa ja kaksi hallinnon virkamiestä

tulevatko nekin sitten yksilölle vai ammattiosastolle jos eivät ammattiosastot tai liitto ole siinä mukana

sen takia minusta tämä pitäisi laittaa vähän samoihin mittapuihin ja katsoa kun tässähän on kyse siis siitä jotta kun pääomilla ei ole kotimaata niin kukaan ei takaa sitä jotta ei tulisi eu maiden kautta koska meillä ei ole yhteistä lainsäädäntöä joku venäläinen sijoittaja ostamaan sieltä maata vaikka tehtäisiin millaiset säännöt

siellä ei ole yhtään joutavaa ihmistä pökkelehtimässä vaan kyllä jokaisella on oma tehtävänsä ja jos nähdään niin voidaan vähän vielä kiristää niin kun nyt ennen kaikkea tähän taantumaan vedoten siellä lomautetaan ja vähennetään vaikka ei olisi tarvekaan

semmoinen porukka pystyy arvioimaan kyllä asioita hyvinkin tarkasti ja kun muistaa että työttömyysturvalakiin oli nimenomaan toimikunnan harkintavallan mahdollistamiseksi lisätty kohta kun työttömyysturvaoikeudesta päätetään muu näihin rinnastettava syy

tässä muutamia ajatuksia kun tässä kuitenkin siis halutaan panna työntekijät ahtaammalle

sen takia tämä on toiveajattelua että jos me sokeasti heitämme rahaa tuonne helpotuksena se ohjautuu työllistämiseen

arvoisa puhemies

siellä selvitysmies salkkuineen rääkkylässä taisi juosta ihan riittävästi ja kunta katsoo että kyllä myö vaan edetään eikä välitetä siitä mittään mitä se arviointimenettely toi tullessaan

siellä on teetetty uusia systeemeitä ja nytkin ollaan tekemässä

tässä siinä mielessä on kyllä hallitukselta edesvastuuton tämä esitys

tässä on semmoinen esitys jota kokonaisuutena en voi hyväksyä

samalla tavallahan voi ajatella hyväksyykö hallitus myös tämän pimeän työvoiman jota täällä on koska todellisia toimenpiteitä ei ole lähdetty tekemään mikä ilmeisesti on samassa linjassa tämän esityksen kanssa

kun mietitään mikä tässä se juju on niin kun on kylmästä lakitekstistä kyse ja sitten maalaisjärjestä meillä päin se on mualaisjärki siis lakiteksti ja mualaisjärki niin nämä lautamiehet tuovat tässä sen mualaisjärjen tähän oikeuden käsittelyyn

siellä myydään metsää myydään osakkeet myydään maita ja hävitetään omaisuus kokonaan pois ja tietysti otetaan velkaa mitä saadaan

arvoisa puhemies

jo työvoimatoimikuntien toimialueen laajennus johti siihen että työttömyysturvalain tulkinnat tiukentuivat vaikka itse lakiin ei tehty pienintäkään muutosta

millä tavalla miltä kohdalta se ympäristöviranomainen tarkastaa sitä kaivanko maahan reiän vai millä tavalla se tapahtuu jotta siellä on fosfori ja typpipitoisuus liian korkea sitten siellä jossakin

kyse lienee siitä että nämä vilunkifirmojen päälliköt ja omistajat ovat hallituksen hyviä kavereita ja sitten tuodaan semmoista lainsäädäntöä tänne jolla edistetään näiden vilunkifirmojen pärjäämistä onpa se sitten vaikka talousrikospuolella jolla myös tämä pimeä työvoima ja laillinen työvoima on samaa lajia

jossakin vaiheessa pitäisi kyllä olla semmoinen menettely tässä olemassa vaihe jotta sanotaan että hei tämä itsehallinto muuten ei ihan tarkoita sitä että hävitetään kaikki

tämä on se ongelma jotta sitten sokeasti tehdään semmoisia ratkaisuja jollakin muulla perusteella kuin sillä perusteella jotta kaivo on puhdas siis vesikaivo on puhdas ei ole koskaan saastunut ei ole naapurin eikä oma kaivo saastunut

sen verran tähän sosiaalitupoon että kyllähän minusta tässä tapahtui semmoinen iso epäuskon kylvö tähän yhteiskuntaan

niin kuin täällä on todettu monissa puheenvuoroissa miten vanha tämä järjestelmä on ja miten tämä on käytössä laajasti maailmassa niin minkä takia tässä ollaan nyt tekemässä semmoista systeemiä joka heikentää tavallaan sen oikeuden uskottavuutta

minä toivoisin sitä meiltä suomalaisilta koska isänmaallisuus tarkoittaa myös toisista huolta pitämistä ei sitä jotta se raha on pelkästään se joka sanelee kaikki asiat

olen kuullut puheita naapurikunnista jotta kun kitee nielaisee heidät niin ei sinne jää mitään omaisuutta heille ainakaan

sen takia odottaisi kyllä ihan oikeasti isoja linjanvetoja hallitukselta nyt jatkossa sille miten nämä tämän tyyppiset saadaan kuriin ihan oikeasti

kyllä tässä on vähän samanlainen kuin tässä palomiesten eläkeikäjutussa mistä äsken juteltiin jotta tämä on osin karannut käsistä ja tästä on monen näköisiä näkökantoja mutta tätä ei tulla enää saamaan sillä tavalla hanskaan mitä nyt jalo ajatus voisi olla

nimittäin jos aidosti ollaan sitä mieltä jotta kunnioitetaan niitä periaatteita niin kyllä näitten kaikkien pitää olla näkyvissä eikä niin kuin tehtiin jotta vetäistään yksi asia pois siis kun ollaan just sosiaalitupo olevinaan saatu pakettiin

saa nähdä miten kesälahden osalta käy kun onko se nyt tammikuun loppuun mennessä tulee sitten tämä menettely käydään läpi siellä ne temput mitä pitää tehdä jotta saa talouden kuntoon

sitten toisaalta tämä mualaisjärki tekee sen jotta myös nämä ihmiset jotka ovat tuomittavina kokevat sen sillä tavalla jotta heitä paremmin kuullaan siihen tulee semmoinen inhimillisempi näkökulma

siihen ed

tilanne on kuitenkin aika kurja

kankaanniemelle voisi todeta jotta eusta eroamisen kanssa on ilmeisesti nyt niin jotta niistä jotka aikaisemmin vastustivat kovasti alkaa valtaosa olla sitä mieltä jotta siellä pitää ollakin

sirpa asko seljavaara tuossa totesi jotta tänne helsingin seudulle pitää saada lisää valtionosuuksia tai sitten pitää tulla nimittäin lisää koko tähän pottiin rahaa koska tämä on näköjään melkein lähes poikkeuksetta nollasummapeliä

ymmärsin että ei sitä tuolla ay liikkeen piirissä silloin hyvin ilolla katsottu mutta nieltiin sen takia kun tässä on kyse kuitenkin monesta muusta asiasta ja saadaan paketti aikaan

useammat ottavat sen vastuun jolloin ei ole pelkästään yksi tuomari jota voidaan käydä pommittamaan että on tehnyt tämmöisen tuomion

sen takia minusta kaiken kaikkiaan näillä perusteilla mitä äsken käytin tämä demarien vastalause mikä tähän on jätetty on kokonaan asiaa

minusta tässä se ajatus jos tätä voidaan jalostaa sillä tavalla jotta tässä saataisiin niin kuin hanskaan tätä hommelia vielä jollakin tavalla siten jotta tätä voitaisiin hallinnoida jollakin järkevällä tavalla ja tämmöinen epäterve jos sitä missä on kaupankäynti pois sieltä on tervetullut

en tiedä kuka oli taustakuiskuttaja siellä mutta tämä oli ihan tietoinen teko

suomi on aika laaja harvaanasuttu maa

tällä hetkellä kun katsotaan sitten ne velvoitteet mitä edellytetään työnhakijalta liikkumisen suhteen niin ne ovat aika isot

minusta se kuvaa sitä epäluottamusta enkä yhtään ihmettele vaikka millaisia sanontoja käyttäisi siitä jotta tämä hallitus on menettänyt uskottavuutensa

sitten siitä mihin tämä systeemi on johtanut

sen takia tämänhetkinen lainsäädäntö tässä ei ota huomioon niitä kustannuksia ja sitä tosiasiallista mahdollisuutta mennä sinne työpaikalle

sen takia olen sitä mieltä että tämän kansaneläkemaksun alentaminen näin tehtynä pitää huomennahan täällä varmaan äänestetään kaataa